esimerkiksi urheilun ohella on paljon kiinnitetty huomiota siihen miten näitä maksullisia osuuksia urheilun eri muodoissa on jatkuvasti lisätty ja tämä ei ole esimerkiksi nuorison kannalta mikään hyvä asia koska suomalaiset rakastavat urheilua

onneksi nyt esimerkiksi jalkapallon osalta tässä tarjotaan niin tänä iltana kuin viikkoja aikaisemminkin hyvää ohjelmaa

myös sitten tämä vienti tarkoittaa käytännössä sitä että suomalaisten tietoisuuden ulkomailla olevista tapahtumista pitää olla kansainvälisesti korkeata luokkaa myös sitten niin että uutisvälityksessä paitsi englanninkielistä tekstiä ja siihen liittyviä lontoon ja washingtonin näkökulmia pitäisi olla myös itäisen maailman näkökulma mikä tarkoittaa sitä että moskova peking ja tokio ovat myös sellaisia joita pitää näille katsojille ja kuulijoille avata

keskustelu

siis tällainen liiallinen korostaminen kustannuksissa ei ole se oikea vastaus vaan se on että me emme pysty tekemään tällä hetkellä sellaisia tuotteita jotka käyvät kaupaksi

arvoisa puhemies

kun on niukasti tätä yleisöä tärkeän asian ollessa kysymyksessä paikalla niin ajattelin nyt joka tapauksessa ottaa esille tässä muutaman asian yleisestä näkökulmasta

vakuuksia vaaditaan enemmän johtuen siitä että pankkikriisin seurauksena nyt muuallakin euroopassa suomessa jo aikaisemmin on kiristetty säännöksiä ja näitä papereita vaaditaan lisää

ennen automaattinen takaisinlainaus takasi sen että pienikin yritys sai niistä työeläkerahoista osan käytettäväksi tähän lainoitukseen

toinen asia on sitten se miten oikeuskanslerille tulevien kansalaisten kantelut ovat kehittyneet viime aikoina

saksassa on yrityskohtaiset eläkesäätiöt ja siellä tämä työntekijöitten ja työnantajien yhteistoiminta pelaa koska molemmat ymmärtävät mistä on kysymys koska on yhteisistä rahoista kysymys

minkä tyyppisiä nämä kantelut ovat ja onko lainsäädännössä nyt oikeuskanslerin mielestä tämän kertomuksenkin ja siihen liittyvän perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta sellaisia näkökohtia joita hän toivoisi että niin maan hallitus kuin eduskuntakin ottaisivat nykyistä paremmin huomioon

täällä on kiinnitetty esimerkiksi näitten promillerajojen osalta esimerkiksi laiva tai veneliikenteessä huomiota siihen että ei ole valvontaa

itse kuitenkin olen esimerkiksi seurannut pitkään tupakkalain käytännön toteutusta

se on yksi esimerkki lainsäädännöstä joka on toiminut ohjaavasti ja vaikuttanut esimerkiksi eduskunnassa paljon ja asioihin koska olen ollut täällä virkamiehenä silloin kun asiantuntijat eivät aloittaneet edes lausumaan mitään elleivät panneet tupakaksi

en tiedä kuinka hyvä se vertailu on mutta nyt kun on jalkapallon maailmanmestaruuskisat ja suomihan ei ole tässä kovin hyvin pärjännyt en tiedä nyt sitten kuinka jääkiekossakaan johon panostetaan rahallisesti kaikkein eniten niin en väittäisi että suomen jalkapalloilumenestyksen este on se että jääkiekkoon panostetaan niin paljon enemmän vaan se on kyllä ihan muusta kiinni

enkä ole huomannut että on yhtään tuijotettu miten tällä ydinvoimarintamalla tapahtuu vaikka täälläkin edustajat olivat talousvaliokunnassa tuijottaneet sitä

sen takia olen useampaan kertaan jo todennut että minusta tämä uusiutuva energia on se seksikäs tuote joka kiinnostaa ihmisiä

on jopa paljon nuoria tieteenharjoittajia insinöörejä ja muita jotka ovat nimenomaan kiinnostuneet uusiutuvasta

kyllä minunkin täytyy myöntää että niin paljon kuin nyt olen ollut työtä tekemässä tämän sanoisinko välttämättömän pahan eli ydinenergialisärakentamisen puolesta niin kyllä minun katseeni on jo kääntynyt tähän uusiutuvaan

mutta joka tapauksessa tämä suomen pärjääminen on tässä se keskeinen asia koska ylivoimaisesti suurin osa suomen kansasta hyväksynee sen että kansalaisten hyvinvoinnin ylläpito ja välttämättömien julkisten palveluiden tarjonta ja kustantaminen lapsista vanhuksiin onnistuu

samaten infrastruktuurin rakentaminen ylläpito ja kaikki muu kysyvät sitä että meillä on rahaa ja on sen verran menestystä että täällä pohjoisessa kolkassa pärjätään

tässä suhteessa uskon paljon tapaamiani yrityselämän johtohenkilöitä jotka ovat pk yrittäjiä ja jotka ovat nollasta aloittaneet ja sanovat että tämä energiaratkaisu on heidän kannaltaan tärkeä että tiedetään mitä tehdään ja sitten lapset voivat jatkaa

oras tynkkynen tässäkin asiassa on aktiivisesti paikalla että ydinvoiman kannattajat ja lisärakentamisen kannattajat on haastettu tässä asiassa kertomaan että mitä te oikein tarkoitatte

lopuksi olisin tuonut esille tämän sanoisinko kiintoisan aiheen näistä jääkausista joita nyt sitten asiantuntijoitten selvitysten mukaan on ollut maapallolla

kaiken kaikkiaan joka tapauksessa arvoisa puhemies suomi on tässäkin asiassa johtava maa

tässä keskustelussa on tullut paljon esiin niitä asioita joita tässä työ ja elinkeinojaoston käsittelyssä pitkin syksyä on myös tullut

mutta kun katsoo tässä kahta ministeriä niin siinä jää kaipaamaan valtion omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriä sillä kyllähän valtionyhtiöt kuuluvat osana elinkeinopolitiikkaan

nyt tässä tapahtuu juuri se että niitä käsitellään erillään että se on jokin ihmeellinen asia mutta sehän kuuluu tähän kokonaisuuteen

se on erittäin tärkeä mutta täällä on nyt lähinnä kymestä tullut esityksiä siitä että tuulivoimaa lisää mutta kyllähän tämä maakuntien hiljaisuus siitä mitä pitäisi tehdä osoittaa sitä että maakunnista puuttuvat ohjelmat elinkeinopoliittiset ohjelmat ja myös kunnista ne puuttuvat että se aika on mennyt moneen muuhun

täällä eivät ole tulleet esille robotit mutta me tässä jo keväällä ja nyt käsittelimme myös näitä robottiasioita jotka ovat erittäin tärkeä osa tulevaisuutta

eduskuntahan voisi päättää siitä että sieltä otetaan enemmän kuin tällä hetkellä tapahtuu

zyskowicz puhui palveluista rakentaa niitä palveluita näillä rahoilla eikä rakentaa niitä yksistään keski eurooppaan tai yhdysvaltoihin tai jonnekin muualle missä näitä rahoja sijoitetaan vaan tehdä sijoituspaketteja niin että tuottavasti ja turvaavasti ja paljon varmemmin kuin kreikassa näistä rahoista saataisiin vuokratuloja kuten esimerkiksi täällä on suuri

eläkerahastolla tehtyyn tehtyä

arvoisa puhemies

täällä on matkailu tullut esille ja se on hyvä asia koska matkailu on todella tärkeä

työeläkerahastoilla tehty sello jossa on muun muassa espoon musiikkitalo leppävaaran kirjasto ja tämän tyyppisiä palveluita

me olemme työ ja elinkeinojaostossa koko tämän eduskunnan ajan seuranneet sitä millä tavoin matkailun edistämiskeskus tulee pärjäämään nyt tässä tapauksessa sulautumisessa finproon

tämä olisi juuri näitä sijoituskohteita joita kaivattaisiin

olemme heitä kuulleet asiantuntijana ja tilanne on ainakin matkailun edistämiskeskuksen nykyisen johdon näkökulmasta tyydyttävä

se tuntuu joidenkin mielestä ehkä vähäarvoiselta mutta itse näen sen kesäasukkaitten ja vakituisten asukkaitten yhteenliittymänä ja on aika paljon esimerkkejä kunnissa miten voi nähdä että nimenomaan kesäasukkaat edustaen tiedettä taidetta tai bisnesmaailmaa ovat voineet näillä kyläyhdistyksen esityksillä ja hankkeilla tuoda tänne pieneen kuntaan paljon asioita

kun viittasin esittelypuheenvuorossani muun muassa siihen että olimme jekaterinburgissa ja nyt sitten keväällä rostovissa ja totta kai pietari ja moskova ovat vielä tärkeämpiä talousalueita niin kyllähän venäjän nousu merkitsee käytännössä sitä että se tulee tarvitsemaan yhä enemmän omaa sähköään

se aika on ohi jolloin naapuriapu on sitä että tuodaan halvempaan hintaan

olen lyhyt vastaus puhdasta huomenna matikainen kahta tämä tulee ottaa huomioon

ja finanssivalvonta on nimenomaan tehty sitä varten että se valvoo rahan liikkeitä ja pikavipissä se rahan liike on vielä nopeampi kuin monessa muussa tapauksessa ja monet pikavippiyhtiöt ovat nyt anomassa finanssivalvonnalta oikeutta harjoittaa muutakin pankkitoimintaa

tässä meidän lakiehdotuksessamme tämä asia on tuotu selkeästi pykälävaihtoehtona esille ja siihen liittyvät lakiehdotukset on tämän vuoksi esitetty myös lisäyksenä

kaiken kaikkiaan tämä on lepsua asioitten hoitoa että samaan aikaan puhutaan siitä miten pitäisi asioita hoitaa jämäkästi mutta tämäkin hallituksen esitys on kuten kohta täällä käsittelyssä oleva sijoitusrahastolaki osoittaa ihan toista

niin puhemies tässä esittelypuheenvuoron aikahan on mennyt

arvoisa puhemies

kankaanniemen esitystä niin en halunnut viedä hänen nopeampaa varaustaan asian osalta itselleni koska se ei perustunut nyt asian esittelyyn

perusongelma esityksessä on se että lakimuutoksessa toteutetaan lähtökohtaisesti markkinoiden toivomia muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön

tämä jatkaa sitä linjaa että rahasijoituksia ulkomaille voidaan tehdä ja kun on sitten vielä hallintarekisteri niin jopa sillä tavoin että ei oikein tiedetä mistä on kysymys

valvontaviranomaisten kannalta olisi ollut järkevää että valmistelussa olisi tehty kokonaisratkaisu jossa myös sanktiointiin ja valvontaan liittyvät asiat olisi huomioitu samanaikaisesti

nämä liittyvät keskeisesti lain toimivuuteen

valvontaviranomaisten uskottavan valvonnan ylläpitämiseen tarvitsemia lainmuutoksia ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole valmisteltu vaan ne on siirretty myöhemmin ratkaistaviksi kysymyksiksi

tämä on erittäin keskeinen nyt kun euroopan unioni koettaa löytää hätäisesti näitä erilaisia ratkaisuja kuinka tätä tilannetta voitaisiin jotenkin pelastaa

kun täällä monta kertaa on keskusteltu siitä ja muistan kuinka täysistunnossakin huudeltiin että on pilkku väärässä paikassa niin talousvaliokunta nimenomaan kysyi valtiovarainministeriöltä joka tähän esitykseen ei ollut sisällyttänyt minkäänlaisia lukuja kuinka paljon arvopaperisijoitukset ulkomaille sektoreittain ovat esimerkiksi viime vuoden lopussa

miksi rahan siirroista ei makseta koska siinä kuitenkin tapahtuu työn tekoa tai sitten mitä tapahtuukaan

pankissahan kyllä lainanottajalta otetaan kaikenlaisia maksuja mutta tässä tapauksessa tämä sektori on jätetty tällaiseksi jonkun hyväosaisen kansanosan ja sijoitustoiminnan ulkopuolelle ilman että se joutuu osallistumaan näihin kustannuksiin ja jäljet näkyvät

tästä sijoitusrahastolakiesityksestä uhkaa tulla veroparatiisilainsäädäntöä jos ei varmisteta sitä että valvontaviranomaiset myös tosiasiallisesti saavat tarvitsemansa tiedot rahasto osuuksien oikeasta omistajasta ja voivat varmistaa saatujen tietojen oikeellisuuden

näin ollen sijoitusrahalakiesitykseen olisi tullut välttämättä ottaa mukaan myös riittävän tehokkaat hallinnolliset sanktioseuraamukset ja lain rikkominen olisi pitänyt kriminalisoida

tämä hallituksen esitys on ollut ennen tätä syvemmäksi osoittautunutta kriisiä mutta meillähän on muun muassa tilintarkastuksen osalta pienet yhtiöt vapautettu ja nyt näkyy käytännössä juuri se että monet isot yhtiöt käyttävät näitä pieniä yhtiöitä joissa ei ole tilintarkastusta rahojen käsittelyn ja juuri tämän tapaisten arvo osuuksien käsittelyn osalta paikkana jossa sitten voi tehdä kaikenlaista

kansainvälinen suuntaus tietojen avoimuuteen on globaalin finanssikriisin takia päinvastoin kuin on nyt tässä esityksessä tehty ja sijoitustoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys ja sen lisääminen edellyttäisivät että tämä hallituksen esitys olisi tehty vakavasti ihan toisella tavoin

mutta käytännössä tullaan toivottavasti näkemään hyvin nopeastikin se mitä niin poliisiviranomaiset kuin verottajakin ovat varoittaneet mihin tässä ollaan menossa

arvoisa puhemies

tosiaankin kannatan tätä hylkäysehdotusta koska tämä lakiehdotus on minusta täysin perusteeton tähän aikaan soveltumattomana

tämän asian yksi tärkeä ydinhän on myös se että me eduskunnankin näkökulmasta voimme nyt keskustella siitä mitä suomalaisen työllisyyden eteen voidaan tehdä

tässä mielessä hallituksen aktiivisuus on myös hyvä eduskunnalle sen suhteen että tässä nyt on pari kuukautta mennyt vähän odotellessa

tässä vastuu ei voi olla yksin hallituksen eikä se voi olla yksin eduskunnan vaan tässä tarvitaan myös elinkeinoelämää laajemmin

valtionyhtiöitten osallistumisen suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen neljän vuoden aikana seisoi kyllä aika tavalla paikallaan ja samaan aikaan on täällä tämä nokian jälkeinen tilanne tullut esille

siinäkin valtionyhtiöt omilla investoinneillaan ja omilla ideoillaan voisivat myös astua kuvaan

öljyn hinnasta maakaasun hinnasta johtuen venäjänkin taloudellinen tilanne on ollut suhtkoht hyvä ja tässä suhteessa tätä meillä tulisi edelleen vahvistaa

samaten eu rahojen käyttö

täältä ministeri pekkarinen poistui mutta hänen aikanaan tietokonevaikeuksien ja muiden syiden johdosta eu rahojen käyttö viivästyi ja moni yrittäjä sitten käytännössä luopui koska rahoituspäätöksiä ei tullut

tässä suhteessa antakoon tämä myös sysäystä niin paikallishallinnolle kuin maakuntaliitoillekin että näissä asioissa käytännössä päästäisiin eteenpäin

kaiken kaikkiaan suomalaisessa yhteiskunnassa on nyt se hallitusohjelmassakin ollut yksi väliotsikko elinkeinojen kehittämisen osalta että suomi on saatava kasvu uralle

se tarkoittaa käytännössä myös sitä että maakunnissa on tehtävä ohjelmia sen suhteen miten maakunnat omilla vahvuuksillaan saadaan myös kasvu uralle ja miten näitä erilaisia rahoitusmahdollisuuksia voidaan käyttää hyväksi

sen että tämä hallitus teki päätöksen siitä että elyjen ja avien osalta ei tehdä hallinnollisia supistuksia että ne organisaatiot jotka on säilytetään pitää olla rauhoittava tekijä sen suhteen että ainakaan tästä tämä ei ole kiinni

kysymys on siitä millä tavoin tähän myös suomalainen yliopistotoiminta ammattikorkeakoulut ja ammattikoulutus pystytään niveltämään

verotuksen yksi tärkeä periaatehan on se että se on mahdollisimman laaja ja se että se tuottaa sitten näitä tuloja jotta palvelut ja yhteiskunnalle kuuluvat tehtävät voidaan hoitaa

no ne ovat yksi tärkeä ryhmä tässä kokonaisuudessa mutta käytännössä tietysti kun esimerkiksi hallitusneuvotteluissa nämä asiat tulevat pöydälle se tarkoittaa silloin sitä että siinä ovat kaikki tulot ja menot pöydällä yhtä aikaa

siinä ovat sitten myös sellaiset verotukseen liittyvät tulot tai omaisuudet joita tällä hetkellä ei veroteta lainkaan

esimerkiksi tämän hallituksen aikana näitten parempituloisten ja myös sitten suurempien yritysten veronmaksajien kustannuksella tehdyissä helpotuksissa valtion tuloverojen kustannuksella tapahtuvissa helpotuksissa on myös erittäin suuri summa vuositasolla tätä rahaa

kun nämä kaikki laitetaan yhteen niin silloin näitten uusien tulojen aikaansaaminen on käytännössä mahdollista

eli kaiken kaikkiaan tässä valtion verovarojen käytössä voidaan paremmalla päätöksenteolla ja asiantuntemuksella päästä sellaisiin ratkaisuihin että tällaiseen rahojen tuhlaukseen mitä nyt porvarihallituksen aikana on tapahtunut että kassa on tyhjä ei välttämättä olisi tarvinnut käytännössä mennä

on ollut vaikea oppositionkin kansanedustajalle selittää miksi heidän asemansa tässä kaikessa ei ole suinkaan parantunut vaan samaan aikaan kun toimintoja on siirtynyt erityisesti kiinaan ja intiaan alihankkijoitten eli pienyrittäjien asema tässä kaikessa on jäänyt entistä vähemmälle

käytännössä se on merkinnyt kuntien verotuloille ja myös sitten valtion verotuloille negatiivista

tämä elinkeinoelämän pyörien pyörittäminen on yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta

myös näitten muitten merkitys on käytännössä erittäin tärkeä

se jo muutama vuosi sitten sovittiin tai joka tapauksessa laaja ilmapiiri yhteiskunnassa oli se että veronalennuksilla ei enää pidä palkkaratkaisuja hoitaa

yksi näitten tuporatkaisujenkin kirosana oli se että verohelpotuksilla koetetaan hoitaa nämä palkkaratkaisut niin että ei tarvitse nostaa palkkoja niin paljon kuin veroja alennetaan

tämä on yksi sellainen työhön liittyvä asia että tässä järjestelmässä joka on perustunut työhön ja myös työeläkemaksuihin jotka ovat osa työntekijän palkkaa meidän pitäisi näitten osalta jatkaa sitä linjaa jossa tätä on myös arvostettu

ja kun nämä ovat nyt käytännössä ehtyneet niin se on merkinnyt myös sitä että kunnat sosiaali terveys ja koulupalvelujen tuottajina ovat joutuneet entistä vaikeampaan tilanteeseen

lopuksi toteaisin vain sen että suomalaisen yhteiskunnan yksi tärkeä asia on se että pyörät pyörivät mahdollisimman hyvin ja vienti vetää mutta tällä hetkellä asian tila ei ole tämä

täällä sanottiin että samoja virheitä ei tehdä kuin silloin ahon hallituksen aikana

nyt sitten koko kansa kutsutaan verolle huhtikuun lopussa kun vaalit on pidetty että tulkaa tänne täällä tarvitaan teidänkin rahojanne

tähän liittyy myös se että koetetaan saada työnantajien palkankorotukset hoidettua tällä ansiotulojen verotuksen alennuksella ja samaten pienten eläkkeitten osalta niin että kunnat joutuvat sitten tyytymään niihin verotuloihin mitä saavat

tässähän kataisenkin puheenvuorossa todettiin että tämä

mutta eihän tästä yhdestä prosentista ihmisiä nyt yksistään ole kysymys vaan siitä miten koko suomalainen yhteiskunta voi ja tässä suhteessa ei ole tapahtunut mitään uutta

kunhan alan asiantuntijat pääsevät näitä tilastoja käymään läpi luulen että ainakin vaaleihin mennessä selviää mikä tässä asiassa on totuus ja se ei ole tämä mikä nyt valtiovarainministeriössä on riemuiten otettu vastaan että tämähän näyttää siltä että tuloerot ovat kaventuneet

ne eivät käytännössä ole sillä tavoin kaventuneet vaan kysymys on siitä että on käytetty yhden prosentin huippua josta on sitten vedetty näitä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä

samaten tämä elvistely sillä että työttömyyttä on hoidettu erittäin hyvin kun on elvytetty oikein on selvittämättä eikä näköjään ole haluttu selvittää sitä kuinka paljon suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen todellisuudessa on tähän kokonaistilanteeseen vaikuttanut

suomihan on euroopan unionin maista se jossa tämä eniten suhteessa kansalaisten määrään on jo ennakoitu pitkään tulee vaikuttamaan

me olemme kärjessä näissä eläkkeelle siirtymisissä monesta eri syystä muun muassa sen takia että työkyvyttömyyseläkeläisten määrä jo sinänsä on ollut suuri ja meillä myös näiden eläkejärjestelmien takia jotka tehtiin

ihmiset epävarman työelämän takia ovat mieluummin lähteneet eläkkeelle jonka vielä tällä hetkellä saa saavutetun edun periaatteella ja ovat sitten tämän ratkaisun tehneet

niitä kyllä löytyy jo nykyisen hallituksen eräitten päätösten tarkistamisesta niin että siinä tapahtuu oikeudenmukaisuutta eli luopumista siitä että jotkut ovat saaneet liikaa suhteessa siihen mitä muut ovat saaneet ja myös sen osalta että kaikkia asioita ei veroteta

näistä nämä käytännössä saadaan aikaan

mitä esimerkiksi nyt tulee arvonlisäveroon joka on tuloista kaikista merkittävin siinäkin voitaisiin kyllä mielikuvitusta käyttää nykyistä enemmän

sasilta kysyin onko tv ja radiolupamaksukin sinun mielestäsi progressiivinen kun tässä lääkkeetkin on tuotu progressiivisuuden piiriin

tosiasiahan on se että ne määräytyvät sairauden perusteella

sairaus ihmisellä on hän sitten vuorineuvos tai siivooja on meillä otettu huomioon meidän terveydenhuollossa samanarvoisena riippumatta siitä

eli kyllähän meillä on vähävaraisten ihmisten elämä tullut paljon huonommaksi eikä ainoastaan heidän vaan myös keskituloisten

ensinnäkin on todettava että vaikka meillä perustuslain mukaan talousarviossa pitäisi olla kaikki seuraavan vuoden tulot ja menot on vasta helmikuun alku ja tulee jo ensimmäinen lisätalousarvio mikä osoittaa sitä etteivät kyllä oikein ole asiat hallinnassa näissä kysymyksissä

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tullut paljon esille niitä samoja asioita jotka valiokuntakäsittelyssäkin ovat olleet

minusta on tavattoman hyvä että on haastettu niin hallituksen esitys kuin myös talousvaliokunnan mietintö ja siinä se että kaksi lupaa pitäisi huomenna äänestyksessä myöntää

mutta sitten yksi sellainen asia että aikoinaan olin kovin kiinnostunut fingridin omistuksesta ja siitä miksi valtio ei omista sitä enempää mieluummin kokonaan

mutta kun katsotaan tätä suomen viennin tilannetta ja samaten sitä millä tavoin tämä teollinen murros palveluelinkeinojen lisääminen ja suomen kansainvälistyminen vielä nykyisestään voidaan toteuttaa niin kyllä ulkomainen sijoitustoiminta ja investointi tarvitsee tullakseen tänne tiettyjä varmoja asioita

yksi tällainen tärkeä asia on energia ja sen saatavuus nimenomaan saatavuus koska sekään ei ole aina itsestään selvää ja myös sitten hinta

tässä suhteessa talousvaliokuntakin on tämän yli kolmen vuoden aikana jokaisella kotimaan ja ulkomaan matkalla ottanut yhdeksi aiheeksi energian se oli kiinassa se oli intiassa se on ollut suomen maakunnissa ja tavan miten sitä saadaan

meillähän on paljon alueita maailmassa

ei sillä alueella voi ydinvoimalla tehdä yhtään mitään vaan siellä on huutava puute uusiutuvasta energiasta venezuelan öljyn tilalle kalliin öljyn tilalle

minusta kun tämän lahden ympäristöosaamisen keskuksen nollasta alkaneen organisaation aika hyvin tunnen siellä ihan oma porukka

niin kuin täällä nyt on vähän oli se hyvin tai huonosti verrattu että ei pidä laittaa jääkiekkoa ja jalkapalloa vastakkain niin jos pitäisi sanoa että uusiutuva energia on jalkapallo sen takia että se on eniten kilpailtu ja se koskee kaikkia maanosia jalkapalloa harrastavat kaikki niin kyllä uusiutuvalla energialla on ihan oma porukkansa niin professoritasoa myöten kuin myös sitten käytännön toteuttajien osalta